matti vanhasen toinen hallitus ei ole halunnut lähteä tässä tilanteessa ei matti väänäsen toinen hallitus ei hän lähtee leikkausten tielle

se on tärkeä niin tavara kuin henkilöliikenteelle mutta ennen kaikkea se on tärkeä aluepoliittisesti ja tukee elinkeinoelämää laaja alaisesti

haja asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen parantaa alueellista tasa arvoa ja edistää osaltaan työllisyyttä

lisämäärärahaa kohdistetaan nuorten ammatilliseen koulutukseen ja vastavalmistuneiden työllistämiseen

arvoisa puhemies

kivelä yksi puheenvuoro

läpi taantuman

kankaanniemi joka onkin jo poistunut täältä salista oli huolissaan terveydenhuoltolain tulemisesta tänne eduskunnan käsittelyyn ja toi esille sen myöskin että viime kuukausien aikana on ilmennyt hallituskumppanien välillä erilaisia ajatuksia sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa

suomessa isoja muutoksia aikaansaanut paras hanke on toiminut lähtölaukauksena sosiaali ja terveyshuollon uudistustyölle

hanke on kuitenkin vielä pahasti kesken ja suurin osa muodostetuista yhteistoiminta alueista on käynnistänyt toimintansa vasta tämän vuoden alusta

eli tässä vaiheessa kunnille tulisikin antaa työrauha löytää sopivimmat käytännöt ja niille pitäisi antaa mahdollisuus järkeistää palvelujaan

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja aitojen madaltamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta

sen tulee olla synkronissa paras lain ja hallitusohjelman kanssa jolloin kunnille ei tässä vaiheessa synny enää lisää mitään hämmennystä

koska terveydenhuoltolaki tulee ja onko se synkronissa paras lain kanssa

selonteko on laadittu hyvässä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa ja se perustuu niin sanottuun laajan turvallisuuden käsitteeseen

monet näistä kysymyksistä voivat olla hyvinkin suoraan väestöä koskevia esimerkkinä ilmastonmuutos energian saatavuus epidemiat tietoverkkohyökkäykset tai maailmanlaajuinen talouskriisi lieveilmiöineen

yhteistyö ja kumppanuudet kansalaisjärjestöjen yritysten ja muiden ei valtiollisten toimijoiden kanssa korostuvat edelleen sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä

luonnollisesti sotilaalliset turvallisuusuhkat kuuluvat laajan turvallisuuden piiriin

kuten selonteossa todetaan suomeen ei arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä ilman että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

uskottavuuden perustana ovat suorituskykyiset ja nykyaikaisesti varustetut joukot yleinen asevelvollisuus laaja reserviläisten joukko ja korkea maanpuolustustahto sekä alueellisesti että valtakunnallisesti

toisaalta on myös hyvin huolestuttavaa se että varusmiespalvelun keskeytymiset ovat lisääntyneet lähinnä nuorten miesten fyysisen ja psyykkisen kunnon heikentymisen vuoksi

taustalla tähän kehitykseen voi olla hyvin monenlaisia yhteiskunnastamme tai nuoren lähipiiristä lähteviä tai nuoresta itsestään johtuvia ongelmia esimerkiksi ylipaino motivaation puute ja mielenterveyshäiriöt

hallitus katsoo että naton tavoitteet kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi ovat yhteensopivat suomen ja euroopan unionin ulko ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kanssa

unionilla on myös käytettävissään laaja keinovalikoima tukea pitkäjänteistä kehitystä köyhyyden vähentämistä sekä konfliktien estoa ja rauhan rakentamista

suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen kriisinhallintaan

kriisinhallinta on keskeinen turvallisuuspolitiikan keino jolla suomi osaltaan pyrkii edistämään maailman konfliktialueiden vakautta

osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan parantaa suomen omaa turvallisuutta sekä tukee kansallisen puolustuksen ja kansainvälisen yhteistoimintakyvyn kehittämistä

suomen harjoittama ulko ja turvallisuuspolitiikka yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan alueelliseen puolustukseen perustuva maanpuolustusratkaisu on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja hyvin toimivaksi järjestelmäksi

sen paremmin parlamentaarisen seurantaryhmän raportti kuin hallituksen selontekokaan ei nosta esille tekijöitä joiden perusteella nykyratkaisusta pitäisi luopua

arvoisa puhemies

maailmantalouteen vaikuttavien ilmiöiden ja erilaisten turvallisuustilanteiden vaikutukset välittyvät nopeasti laajalle alueelle ja tilanteiden hallinta kansallisin keinoin on vaikeutunut

ihmisten liikkuminen lisääntyy euroopan unionin sisällä euroopan unionin ja schengen alueen laajetessa

kansainväliset muuttovirrat kasvavat ja monipuolistuvat

hallitusohjelman mukaisesti siviilikriisinhallintatoiminta laajenee

ensi vuonna valmisteltavaan kokonaisvaltaiseen kriisinhallinnan strategiaan tulee sisällyttää pitkän aikavälin linjauksia siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan sekä kriisinhallinnan ja kehityspolitiikan yhteensovittamisesta ja siinä tulee korostaa kriisinhallinnan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja yhteistyön merkitystä

kriisinhallintakoulutuksen järjestäminen yhteistyössä kriisinhallintakeskuksen ja puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kesken on myönteistä

suomi on muuttumassa nykyistä monikulttuurisemmaksi

maahanmuutto kohdistuu ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle

poliisitoimi pelastustoimi ja rajavartiolaitos osallistuvat omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen jonka tavoitteena on että suomi on euroopan turvallisin maa

on tärkeää että työttömät poliisit saavat pikaisesti työtä ja määräaikaiset virkasuhteet vakinaistetaan ja näin turvataan pätevän poliisityövoiman saanti tästä eteenkinpäin

poliisin tehtäväkenttä on yhä laajempaa ja vaatii erityisosaamista kuten jokelan ja kauhajoen koulusurmat osoittavat

rajavartiolaitoksen osalta olen huolissani rajaturvallisuuden tulevaisuudesta

schengen rajan valvontaan pitää kiinnittää huomiota kokonaisuudessaan ja eun asettamista velvoitteista tulee huolehtia

palokuolemia esiintyy suomessa eniten kaikista länsimaista suhteutettuna asukaslukuun

palokuolemien taustalla on erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia muun muassa alkoholiongelmat ja syrjäytyneisyys joihin jo sisäisen turvallisuuden ohjelmakin vaatii perusteellisempaa puuttumista

arvoisa puhemies

väestön ikääntyminen yksin asuvien vanhusten määrä ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä harvaanasuttujen alueiden palveluiden turvaaminen asettavat haasteita julkisten palvelujen tuotannolle

turvallisuuspalvelujen tasapuolinen saatavuus on tulevaisuudessa entistä haastavampaa

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia ensiksi elinkeinoministeri pekkariselle että olette jaksanut koko illan istua täällä meidän kanssamme ja vastata kysymyksiin ja alustaa erittäin mielenkiintoisesti

rohkenenkin siksi vielä käyttää myös omalta osaltani yhden puheenvuoron ja ihan kysyä tähän energiapakettiin liittyen

ilmajoellehan on suunnitteilla bioetanolitehdas ja yhtenä tärkeänä asiana ovat tietysti nämä kestävyyskriteerit ja kotimaisen viljan suhteen on vielä epävarmaa täyttääkö se näitä eun kestävyyskriteereitä

selonteossa linjattiin rahoituksen periaatteet ja pitkäjänteisyys otettiin kantaa alueiden ja elinkeinojen menestymisen tukemiseen väestön sujuvaan liikkumiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja joukkoliikenteen edistämiseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen

selonteko on saanut paljon kiitosta ja se on toteutunut erinomaisen hyvin ja on myös aikaansaanut meille pohjalaisille merkittäviä hankkeita jotka ovat vuosia olleet toivelistoillamme

erityisen iloinen olen siitä että seinäjoen itäinen ohikulkutie käynnistyy ja nopeuttaa näin maakunnan ja pääkaupunkiseudun välistä liikennöintiä ja eritoten siirtää raskaan liikenteen pois seinäjoen ydinkeskustasta

ohitustien rakentuminen lisää turvallisuutta mitä suurimmassa määrin

arvoisa rouva puhemies

seinäjoen lentokentän liikennöinti on ollut epävarmalla pohjalla kuluneen vuoden aikana

lentoliikenteen turvaaminen ei voi olla kuntien tehtävä pitemmällä aikavälillä vaan sen on oltava valtion ylläpitämää toimintaa

alueen kunnat ovat osallistuneet kentän investointi ja ylläpitokustannuksiin taloudellisesti huomattavilla summilla ja kenttä on nyt saatu siihen kuntoon että myös isommat koneet voivat käyttää kenttää

lentoliikenne on alueemme yrityksille elintärkeä jotta nopeasti saavutamme pääkaupunkiseudun lisäksi esimerkiksi keski euroopan ja aasian tässä globaalissa elinkeino ja talouselämässä

alueellamme kuten koko maassa on suuri huoli perustienpidon määrärahojen vähäisyydestä samoin kevyen liikenteen rakentamisen määrärahoista

terveyden edistämisen suhteen turvalliset kevyen liikenteen väylät edesauttavat kansalaistemme liikkumista ja siten tuovat säästöä myös alati kasvavissa terveydenhuollon kustannuksissa

lisäksi viime vuosina lisääntyneet ympärivuotiset kelirikot aiheuttavat väyläverkolle nopeampaa huononemista kuin on osattu etukäteen laskea

arvoisa rouva puhemies

liikenne ja viestintäministeriön tulee riittävillä määrärahoilla edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat turvalliset ja edulliset liikenne ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat turvalliset ja edulliset liikenne ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet

hallinnonalan politiikkalohkoja ovat viestintäpolitiikka ja liikennepolitiikka sekä näitä tukevat liiketoiminta tutkimus ja hallinto

lähivuosien liikenne ja viestintäpolitiikasta haetaan välineitä toimivaan ja turvalliseen yhteiskuntaan ja tehoa yritysten toimintaan

teknisen kehityksen myötä viestintäpolitiikan merkitys korostuu

tulevien vuosien liikennepolitiikan toteuttaminen perustuu keväällä eduskunnalle annettuun liikennepoliittiseen selontekoon

selonteossa linjataan rahoituksen periaatteet ja pitkäjänteisyys otetaan kantaa alueiden ja elinkeinojen menestymisen tukemiseen väestön sujuvaan liikkumiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja joukkoliikenteen edistämiseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen

käsitellessään liikennepoliittista selontekoa eduskunta hyväksyi kannanoton jonka mukaan mahdollisuudet tie ja liikennerahastojen käyttämiseen on selvitettävä tällä hallituskaudella ja selvityshenkilö tekee työtä käskettyä ensi vuoden lokakuulle saakka

nämä talousarviolisäykset kohdistuvat etenkin työllistäviin ja elvyttäviin toimiin

tarpeita on joka puolella suomea ja ympärivuotiset kelirikot aiheuttavat väyläverkolle nopeampaa huononemista kuin etukäteen on osattu laskea

korvamerkityt rahat puuhuollon turvaamiseen ovat olleet enemmän kuin tarpeeseen

kiitokset niistä liikenneministeri vehviläiselle

arvoisa puhemies

seinäjoen rengonharjun lentokentällä on niin lähialueelleen kuin koko maakunnallekin suuri aluepoliittinen merkitys

se tukee ja auttaa elinkeinoelämää ja tarjoaa palvelujaan niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille ja myös tavalliset matkustajat ovat ottaneet kentän palvelut omakseen

säätiömuotoisen kentän investointi ja ylläpitokustannukset ovat rasittaneet kohtuuttomasti alueen kuntia ja nyt taloudellisen taantuman painaessa päälle kuntien rahalla olisi muutakin käyttöä

arvoisa herra puhemies

valtiovarainhallinnon tärkein tehtävä on turvata tuleville sukupolville kestävä talouden perusta ja valinnan mahdollisuudet tehokkaalla ja laadukkaalla julkisen toiminnan ja talouden ohjauksella sekä kehittämisellä ja luomalla yrityksille ja yksityisille suotuisaa kannustavaa ja vakaata taloudellista toimintaympäristöä

mielestäni pääministeri matti vanhasen toinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässään

onnistunut talouspolitiikka on pitänyt sisällään yrittäjyyden edistämistoimien lisäksi oikein ajoitetut oikein kohdistetut ja oikein mitoitetut veroratkaisut

keskustan johtaman hallituksen talouspolitiikka on ottanut toiminnassaan huomioon huoltosuhteen heikkenemisen ja järkevän taloudenhoidon myötä se on pystynyt kantamaan huolta myös yhteiskunnan heikommista jäsenistä

kansainväliset talousnäkymät ovat heikentyneet nopeasti

maailmanlaajuisen talouskriisin laineet tulevat lyömään myös omille rannoillemme

kaikki tämä tähtää siihen että kotimaista kulutuskysyntää pyritään turvaamaan

kuntatalous on ollut vielä tänä vuonna poikkeuksellisen hyvää ja sen ennustetaan pysyvän vielä kokonaistasoltaan hyvänä ensi vuodenkin ajan

kassavarojen ja kertyneitten ylijäämien myötä kuntien talousarviot pystytään monissa kunnissa tekemään jollain lailla siedettäviksi

investointipaineiden myötä kuntien on vaikea saada huonoa talouttaan kuntoon

monessa kunnassa otetaan velkaa vanhan velan hoitoon

aina kuntaliitos ei ole paras vaihtoehto mutta huonon talouden jatkuessa se valitettavasti muodostunee ainoaksi vaihtoehdoksi monelle pienelle ja keskisuurellekin kunnalle

kuntaliitokset eivät yksinään ratkaise kuntien taloudellista ahdinkoa ja sitä kautta peruspalvelujen järjestämistä

tärkeää on huolehtia palvelurakenteen ja palvelujen tuotantotapojen kehittämisestä ja estää eritoten palvelujen eriytyminen varsinkin sosiaali ja terveydenhuollon osalta

arvoisa puhemies

talouden ja työllisyyden heikkeneminen lisää todennäköisesti harkinnanvaraisten rahoitusavustusten tarvetta jolloin kyseistä rahaa on voitava lisätä nopeastikin palveluiden turvaamiseksi

arvoisa puhemies

on mieluista huomata että kuntien välinen yhteistoiminta on kaiken kaikkiaan lisääntynyt ja puitelain mukaiset väestöpohjavelvoitteet ovat täyttyneet suurimmassa osassa kunnistamme

arvoisa herra puhemies

kansainvälinen kilpailu kiristyy sekä elintarvike että metsäsektorilla samalla kun toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia

kokonaisuutta ajatellen maaseudun elinvoiman säilyttäminen tulee olla kestävällä pohjalla

erityisiä haasteita ovat harvaanasutun ja ydinmaaseudun väestökehityksen tasapainottaminen työllisyyden parantaminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistaminen

näihin tavoitteisiin vaikutetaan muun muassa maaseudun yritys tutkimus ja kehittämishankkeiden samoin kuin maaseudun neuvontapalveluiden avulla joiden painopistealueina ovat energian tuotanto maaseutumatkailu urakointi ja muu palveluyrittäjyys

kansallisin toimin voidaan vaikuttaa ohjelman täysimääräiseen hyödyntämiseen

toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa myös viljelijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää entistäkin enemmän huomiota

uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on tärkeää eun ilmasto ja energiapoliittisten tavoitteiden ja energiaomavaraisuuden kannalta

asetetun tavoitteen saavuttamiseksi vahvistetaan puuenergian tuotantoa ja käyttöä edistävän neuvonnan resursseja sekä tuetaan energiakäyttöön tulevan pienpuun korjuuta ja haketusta

arvoisa puhemies

kaikkein tärkeintä tulevaisuutta ajatellen on maataloustuotannon jatkuminen koko suomessa ja kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka aineen tuottaminen ja ennen kaikkea maatalouden kannattavuuden turvaaminen

keskustan ansiosta suomessa voidaan eu maatalouspolitiikan niin sanotun terveystarkastuksen lopputuloksena maksaa lähivuosina tuotantoon sidottuja eu tukia enemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa

kiitokset siitä maatalousministeri anttilalle

ruoka ja raaka aineet ovat puhtaita ja terveellisiä

valiokunnan kanta että haja asutusalueillakin tulee pyrkiä liittämään kiinteistöt kunnalliseen vesihuoltoon aina kun se on teknistaloudellisesti järkevää on kannatettava

suunnitelmat minne viemäriverkostoja aiotaan rakentaa on kunnissa pikaisesti aikaansaatava jotta turhilta kiinteistökohtaisilta ratkaisuilta vältytään

se on kestävää kehitystä ja tukee mitä parhaimmalla tavalla hallituksen aktiivista ilmasto ja energiapolitiikkaa